käsittelimme myös vakuuskysymystä josta on todettu että se on suomen ehto ja sitä voidaan näin käyttää tämän sopimuksen perusteella

minusta pelkkään raivaamiseen ja onnettomuuksien putsaamiseen ei pidä pyrkiä vaan meidän tulee pyrkiä maailmaan jossa miinoja ei enää valmisteta niitä ei kukaan varastoi ennen kaikkea siihen että niitä ei kukaan käytä ja tuossa kansainvälisessä yhteisössä suomella on rooli

muina kysymyksinä otimme tuolloin kantaa eurobondeihin joihin suomella on kielteinen kanta sekä imfn rooliin niin että haluamme pitää välttämättömänä imfn mukanaoloa ja pankkien pääomittamislainojen ehdoissa halusimme että suomella tulee olla selkeä perusteltu näkemys ennen kuin ervvn hallitus ensimmäistä kertaa ottaisi kantaa pankkien pääomituslainaan jollekin jäsenvaltiolle

miten te julkeatte nytten olla semmoinen hyvää tekevä investointeja haluava kun olette vastustaneet sitä viime kaudella koko perussuomalaisten eduskuntaryhmä

ja olisi ehkä työllistämisvaikutuskin tästä paljon mainitsemastanne kelamaksun poistostakin mukava nähdä arvio montako työpaikkaa olette miljardin hutilla tänne tuonut

tämä koko järjestelmä perustetaan sen vuoksi ja täällä pykälissä kerrotaan että laina neuvotellaan tapauskohtaisesti

ja eduskunnan valtaan tulee se että jokainen näistä neuvotelluista ehdoista silloin kun takaukseen suomi menisi käsittääkseni nimenomaan eduskuntaan tuodaan tiedonannolla jolloin se eduskunnassa edes minimitasolla olisi käsitelty

puheenjohtaja soini on tuossa parlamentaarisessa seurantaryhmässä jossa hän edusti omaa puoluettaan hyväksynyt nämä linjaukset ilman mitään erimielisyyksiä ja nyt kuulemme persuedustajilta salissa että koko sopimusta pitäisi vastustaa

tässä annetaan rahat

nyt nähty lakiehdotus antaa tärkeitä työvälineitä mutta ne eivät itse kriisiä ratkaise

vuodenvaihteessa tulee työttömille suojaosa

mutta en ole koskaan tiennyt soinin aseman olevan puolueessa niin heikko että kun hän kuittaa jotain poliittisesti ja kun sen hallitus toteuttaa niin hän ei enää jatka vastuullista linjaa

onko tästä tehty riskianalyysia miten silloin taataan koska takauksen saavat maat jäävät siitä pois ja myös sitten takauskuntoon ehkä tulevaisuudessa tulevat maat voivat jo jäädä pois

helsingin sanomissa urho lempinen riskienhallintaan erikoistunut konsultti kirjoittaa aika avoimesti myös siitä mistä tässä on kyse

hän odottaa tuota vastausta ja on ilo kertoa että tänään tuli rahat laki on valmis ja ensi vuoden alusta voimaan

hän kirjoittaa näistä monimutkaisista sijoitustuotteista joita markkinat voivat liian helposti yhä tehdä

tuotteet ovat erittäin kannattavia kehittäjille liikkeeseenlaskijoille ja sijoittajille jotka eivät joudu kantamaan markkinoiden kaatumisen riskiä

terveesti toimivien markkinoiden siteeraan häntä tässä siis suoraan ja koko maailmantalouden kannalta olisi parempi jos riskit kohdistuisivat niihin jotka hyötyvät riskien synnyttämisestä

näen hirveän myönteisenä asiana sen että olemme tässä pankkikriisissä pankkien pääomittamisessa jota tarvitaan kaikennäköisten arvioitsijoiden mukaan pystyneet ottamaan laajasti kantaa siihen että tuo pääomittamisvelvoite on jäsenmaiden valvottava ja jäsenmaiden tehtävä mutta siihen ensisijaisesti vastuuta tulee ottaa pankkien omien omistajien ja rahoituslaitosten omistajien

ei edes niin tärkeä sektori kuin rahoitus voi tehdä bisnestä toimia avoimesti markkinoilla sen varassa että aina vastuun ongelmista kantaa joku muu ja kaataa sen jollekin muulle

omana mielipiteenäni näen että yhteisessä euroopassa ja euroalueella oleminen on tuonut meille suomalaisille hyvin monia etuja

itse helpoiten koen sen aina kun maksan kuukausittaisen asuntolainani

valitettavaa on että elämässä tulee aina niitä aallonpohjia ja myös iloisempia hetkiä tulee mutta eipä tässä vielä asuntovelallisena ole suru tullut puseroon

en ymmärrä ministeri häkämies sitä että te olette ilmoittanut julkisuudessa tukevanne nimitystoimikunnan esitystä jossa fagernäs olisi jatkanut hallituksen puheenjohtajana ja olette valmis tukemaan sitä että fortumin hallitukseen ei tehtäisi mitään muutoksia

jos tässä voisin teitä vaikka äänestämällä tukea niin tukea tulisi heti jos suomi keksisi keinon millä saada koko eu alue mukaan tähän valuuttakriisiin ja siitä voidaan hakea yhteisellä rintamalla asioita

ilmeisesti vain ministeri vehviläistä on kiinnostanut se että julkinen puoli on myös iso ostaja silloin kun rakennetaan kansallisomaisuutta ja teitä maaperää tehdään ja se on myös kiinnostava näkemys

haluaisin vielä kysyä ministeri häkämieheltä omistajaohjauksesta vastaavalta ministeriltä se omistajaohjaus on varmaan muutakin kuin myyntiä minä kysyn teiltä

suomen hallitusta voikin kiittää siitä sinnikkyydestä jolla se on neuvotellut suomelle nämä vakuuksien saantimahdollisuudet jotka ovat täysin mahdollisia tehdä ja joiden muodosta neuvotellaan sekä linjakkaista vaatimuksista yksimielisyyden osalta

olemme useasti muun muassa talousvaliokunnan kautta kanssanne vääntäneet peistä siitä milloin ja miten valtioenemmistöisessä pörssiyhtiössä valtio voi valtaansa käyttää ja kaikkien oppiin on tullut se että yhtiökokouksessa

aina kun kansallisia varoja meinataan käyttää tämän järjestelmän kautta joidenkin mielestä raskaalla menettelyllä mutta meidän mielestämme erittäin demokraattisella menettelyllä niin asia päätetään tässä salissa

miksi

tässä tullaan hieman samaan kuin äskeisessä kysymyksessä että myös ihmiset ja taloudet ovat eri tulotasoilla eläviä ja moni on hakeutunut sitten ehkä keskuskaupunkialueen ulkopuolelle juuri halvemman asumisen toivossa ja mahdollisuuksissa

mutta varsinainen kysymykseni liittyy ministeri siihen että voisiko ajatella että tämän tason säätelyä tehtäisiin lailla eikä asetuksilla että jos te sanotte että tuotte lakia joka koskisi esimerkiksi ikääntyneitä perheitä niin on aika hassua että lailla muutetaan asetusta

heli paasio äsken sanoi mikä on elvytystä mikä ei

tämmöiset kysymykset jotka aiheuttavat ihmisille suuria taloudellisia pakkoja olisi ehkä hyvä arvioida myös eduskunnassa ja hakea sille lainsäädäntöperustaa eikä pelkällä asetuksella tehdä asioita ihan myös sen takia että tästä poliittista vastuuta aika paljon kantaa jokainen vaikka tämä on melkein asetuksella tehty

kysyisin vielä konkreettisemmin kun olemme koko syksyn budjetin yhteydessä ihmetelleet sitä mitä te käsitätte sillä elvytyksellä exit strategialla miten päästään elvyttämisestä ohi

arvoisa puhemies

meillä on verotuksen periaatteena myös oikeudenmukaisuus ja tämän kyselytunnin aiheena oli verotuksen oikeudenmukaisuus mutta jos ei se valtiovarainministerin suuhun sovi mitenkään niin ehkä me jatkamme tätä keskustelua sitten yleisöpalstojen kautta tai muualla koska te tosiaan puhutte eri asioita salin ulkopuolella kuin täällä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

se ei ole todellakaan mustavalkoinen kysymys niin että komissiolla joko on tai ei ole vaan parlamenteilla yhä enemmän käytetään myös poliittisena valvontana sitä että sitä toimivaltaa rajataan ja tässä on kyse juuri siitä

puhuttiinko siellä työn teettämisen verotuksesta siirtämisestä ympäristöveroihin vai puhuttiinko siellä työnteon verotuksesta suhteessa muihin veroihin

siellä saattaa olla yksi vesipiste vähäinen veden käyttö ja se saattaa sijaita vaikkapa maatalousalueen suistossa lähellä

ja kysymys koski sitä että oletteko te luvannut jo että yhteisöverotusta lasketaan ja sitä kautta humpsista samoille rikkaimmille tuloluokille kompensoidaan se heidän mahdollinen osallistumisensa lamatalkoisiin pääomaverotuksen kiristämisen kautta

olisiko mahdollista jopa ajatella että siitä voisi pienen lahjoituksen antaa tämän turvavyöhykkeen laajentamiseksi koska moninkertainen määrä tuota lähivesienkin saastetta tulee niiltä pelloilta eikä juuri tämän pienen vesimäärän käsittelystä

ei se ole yksinomaan edes kansallista se on myös kansainvälistä oikeutta jota kautta myös euroopan unionin täytyy katsoa omien toimiensa oikeasuhtaisuus

tämä on työnantajamaksu jolla he ovat osallistuneet hyvinvointivaltion rahoittamiseen ja sitten siihen on haettu energiaratkaisu joka ei sovi

itse pidän kaikkein kinkkisimpänä sisältökysymyksenä tässä asiassa tätä ilmoitusvelvollisuutta komissiolle koska komissiolla toisista lähtökohdista tulee myös velvoite sisämarkkinoiden valvontaan ja jos sille tulee tieto että jossain maassa sisämarkkinat saattavat häiriintyä lakkotilanteesta niin se on ikään kuin velvoitettu arvioimaan silloin lakon oikeasuhtaisuutta ja silloin tullaan kyllä jo todella pitkälle kansalliseen toimivaan työmarkkinajärjestelmään

eivät meidän helsingin energia vaasan energia kykene tekemään neljässä kuukaudessa uusinvestointeja joilla päästöt vähennettäisiin

on hyvä jos pääministeri haluaa tähän kommentoida

myös valtion verotulokertymästä huolehtiminen on tärkeä periaate oikeudenmukaisuuden lisäksi ja sen takia kun teette alennuksia hallitusohjelman mukaisesti niin siellä ei kyllä työllistäminen periaatteena näkynyt

mutta tämmöisen esityksen hallitus on tehnyt että nyt vaan laitetaan laskua kotitalouksille ja meistä kotitalouksien kulut pitää pystyä maksamaan ihmisten pitää pystyä asumaan lämpimissä taloissa talvellakin

tavoitteena oli kai yksinkertaistaa ja selkeyttää jotta myös aluehallinnossa voidaan tehostaa muun muassa väen käyttöä niitä henkilötyövuosia joita siellä on mutta yksinkertaisuus on aika kaukana kun tätä yrittää päähänsä tankata

arvoisa puhemies

kyproksen osalta päätös on erityisen tärkeä sen takia että evm pysyvä rahasto on ensi kertaa käytössä ja asettaa todella korkeat rajat sille miten tuota yhdessä luotua kassaa voidaan sitten maiden avustamiseksi käyttää

ainoa jonka osalta pokkanaamalla voi kuunnella perustelun on ollut alueellinen tasa arvo mutta se on taas kaukana sitten näistä tehostamisista ja väestön liikkumisen minimoimisesta

on ehkä siksi helppo sanoa että osaan vastata kun olen kuullut sen ministeri urpilaisen suusta niin moneen kertaan että tämä on laki jolla tehdään nämä joustavoittavuusmahdollisuudet valmiiksi ja sitten lain soveltamisessa silloin kun suomi aikoo osallistua johonkin toimenpiteeseen suomi vaatii hallitussopimuksen liitteen mukaisesti joka on myös eduskunnan enemmistön hyväksymä ohjelma meille näissä asioissa vakuuksia näiltä mailta

kun kyproksen on ajanut ongelmiin kyproksen pankkisektori niin haluan muistuttaa että olemme aina täällä evästäneet hallitusta niin että pankkien avittamisessa lainoittamisessa täytyy aina olla se järjestys että ensiksi tulee sijoittajien vastuu pankin omistajien rahalla pelaajien vastuu sen jälkeen maan vastuu ja aivan viimesijaisesti vasta voidaan käyttää näitä yhteisiä apuvälineitä jotka nekin ovat lainaa

en sen takia oikein ymmärrä voidaanko tätä yksinkertaistamista tässä pitää ja henkilöstön liikkuvuutta minimoida nykysuunnitelmilla mitkä sinänsä avoimesti on tähän kirjoitettu

sanon vielä että tämä temmin alaisuuteen joutuminen ei ympäristökeskukselle välttämättä ole ilo kun katsomme työllisyysmäärärahoja mutta toivotetaan maurille siinä viisautta jos näin käy

miten talouden ohella myös eurooppalaisten hyvinvointia katsotaan

usea muukin täällä on kannattanut sitä hallituksen määrittelemää linjaa että monien hankkeista täytyy olla myös sillä lailla kestäviä ja kannattavia että niissä luodaan suomelle tulevaa kasvua ja kilpailukykyäkin sitä kautta että tavarat ja myös ihmiset tarvittaessa liikkuvat

koko suomen asiana pitäisin myös poikittaisliikennettä joka menee merenkurkun yli ja joka on toiminut hallituksen ja ruotsin hallituksen hyvässä suojelussa mutta vielä ei ole ihan kestävällä tasolla

onko ministerillä halua myös viedä tämä asia ten verkoston osaksi koska sitä kautta pohjoismaat ovat tiiviimmässä yhteydessä toisiinsa

kun tässä saamme saksasta tietoja koko ajan että siellä opposition kanssa neuvotellaan keskustellaan ja me täällä kysymme pääministeriltä sopisiko tällainen keskustelu käydä opposition kanssa niin hän vastaa että kertokaa pankin nimi

ja halutaanko estä debattia avataan mahdollisuus vastauspuheenvuorojen kirjoitusten skaalan vastauspuhe muuttuu tumma nousemalla seisomaan on valve arvoisa puhemies

me olemme sosialidemokraatteina viime kaudella aloittaneet ja nyt edelleen jatkamme tällä kaudella sitä linjaa joka on onneksi myös suomen hallituksen linja että me toimimme suomalaisen veronmaksajan parhaaksi sillä tietämyksellä mikä nyt on ja siihen tietämykseen ei sovi oikein entisen pääministerin heitto vakuusteatterista

tässä valiokunnan jaoston puheenjohtajan esittelypuheenvuorossakin nostettiin esille suomen edustautumismahdollisuudet tiukemman budjetin aikana

me kysymme keskusteluja opposition kanssa koska meillä ei oikein ole luottamusta että meidän hallituksemme eussa on edes eteenpäin katsoen pelastamassa tätä tällaista umpikujaan ajautunutta talousjärjestelmää

miljoona euroa on lähetystöverkon kattavuuden turvaamiseen tuotu mutta samalla lausunnossa ja täällä eduskunnassa varmaan on tarve saada ulkoministeriltä katsaus mitä aiotaan tehdä

mutta parhaan viestin ehkä tähän aikaan antoi myös suomen pankin pääjohtaja liikanen kun hän sanoi että rahoitusjärjestelmän luottamuksen palauttamiseksi tehokkain keino on pankkien pääomittaminen

haluaisimme että suomen hallitus olisi siellä etunenässä ajamassa uusia keinoja estää tulevaisuudessa tällaisten tapahtuminen ja sen takia olemme kysyneet mikä on pankkisektorin vastuu

myös puhemies niinistön haastatteluista olemme lukeneet että tässä jää pitkä aika vielä keskustella siitä miten myös suomessa tätä lainapakettia kokoon juostaan

samaan aikaan sitten kun tuo miljoona euroa sinne palautuu eli säästöt pienenevät onko jo nähtävissä mistä nuo säästöt sitten perutaan tai millä lailla tuota uutta miljoonaa aiotaan käyttää

me olemme puhuneet paljon siitä että jäsenmaiden täytyy itse pääomittaa pankkinsa mutta myös sijoittajat saisivat osallistua aktiivisemmin tähän työhön

näitä keskusteluja me toivoisimme että pääsisimme mukaan ja katsomaan mahdollisuuksia mutta tässä nyt on annettu vaan kylläei vaihtoehtoja eikä sisältöjä aukaista